uusi terveydenhuoltolaki on tulossa käsittelyymme vielä tälle kesälle mutta valitettavasti siitäkin puuttuvat rakenteellisiin uudistuksiin liittyvät pykälät

ongelma kuntien näkökulmasta on se että kun lainsäädäntövalmistelu uupuu sosiaali ja terveystoimen järjestämisen suhteen ovat kunnat jatkuvassa epävarmuuden tilassa

mitkä rakenteet tulevat jatkossa olemaan riippuu siitä satutko kuuntelemaan asiassa risikkoa vai kiviniemeä niin eripuraisia hallituksen naisministeritkin tuntuvat asiasta olevan

tällaisessa välitilassa on epäreilua vaatia kunnilta tiukkoja ratkaisuja kun ei voi olla varma että jos nyt tehdään jotain niin onko se enää toimivaa kahden vuoden päästä

kunnat ovat tehneet hirvittävän ison työn puitelain velvoitteiden täyttämiseksi ja isot muutokset vievät aina oman aikajänteensä

itse olisin ollut valmis hyväksymään esityksen jossa olisi selvitetty jopa sairaanhoitopiirien yhdistämistä

sen että sairaanhoitopiirit yhdistettäisiin ei tarvitse merkitä sitä että lapin tai länsi pohjan keskussairaalat lakkaisivat vaan molemmat aluesairaalat jatkaisivat paikoillaan vaikka hallintoa voitaisiin yhdistää

valitettavasti kunta ja palvelurakenneuudistus ei ole tukenut kuntatalouden vahvistamista toivotulla tavalla

arvoisa rouva puhemies

reumasairaalan ajautuminen konkurssiin on kansallinen häpeä

samalla se on johdonmukaista jatkoa sille miten ajetaan alas kolmatta sektoria jonka rooli palvelutuotannossa on ollut tähän asti merkittävä

pitkälle päässeen kriisitilanteen episodi on nyt tässä vaiheessa että jouduimme toimimaan välikysymyksen kautta jotta asia saatiin perinpohjaisen yhteisen keskustelun alle

sairauden kohdatessa ovat nopeaan osaavaan erikoishoitoon pääsy oikea diagnosointi ja oikean lääkityksen aloittaminen sekä jatkuva seuranta olennaisia asioita hoitotulosten saamiseksi

reumasairauksien hoitoon erikoistuneessa yksikössä potilaan hoito on ollut kokonaisvaltaista kun se nyt uhkaa pirstoutua sitä myöten kun potilaita siirretään omiin sairaanhoitopiireihin

reuma on ajautunut konkurssiin koska sen oma pääomistaja kela ei ole ostanut riittävästi reumasairaalan palveluita

meillä rovaniemen kaupungissa ja maalaiskunnassa kaikki mittarit sojottivat alaspäin meidän väestökehityksemme oli pysähtynyt ja verotulot ehtymässä ja oli selvää että näin ei voi jatkua

kela kuitenkin valitsi jo tutuksi käyneen tien

yhdistymisen myötä voi sanoakin että olemme vahvempi toimija sekä valtiovallan suuntaan että elinkeinoelämän suuntaan

meillä rovaniemellä lapissa oli tämä aluetilaisuus reilu viikko sitten maanantaina kiitoksenikin ministereille olivat molemmat siellä paikalla ja kyllä kaikki myönsivät tämän lähtötilanteen että se ei ole helppo

joukossa on kaiken ikäisiä mutta etenkin reumaa sairastaville lapsille tämä on todellinen karhunpalvelus

tämä saattaa tuhota monen valoisan tulevaisuuden mikäli tasokkaan hoidon puute varhaisesta saakka aiheuttaa pysyviä vammoja ja alentaa työkykyä sekä vie elämänilon

me olemme liian valtionosuusriippuvaisia huoltosuhde on heikko ja ongelmana ovat myös eläköityvät kuntatyöntekijät

reuman sairaalan alasajo on tapahtumassa tahdilla ja tavalla joka ei täytä millään muotoa tasokkaan hoidon edellytyksiä ja kohtuullisuutta

harmikseni kuitenkin tuon tilaisuuden tulos oli monen kunnan osalta että halutaan pysyä edelleen itsenäisinä ja nähtiin parempana vaihtoehtona yhteistyön lisääminen

tällä hetkellä on vielä täysin auki miten käytännössä voitaisiin taata vaikeasti reumasairaille kyllin osaava leikkaus ja muu hoito lähitulevaisuudessa

suomi on pitkä maa ja alueelliset erot ovat niin suuria ettei tätä uudistusta voi toteuttaa mielestäni yhdellä sapluunalla

reuma ei ole yksityinen kovan rahan tahko vaan sen omistamme todellakin yhdessä me kaikki kelan ja kuntiemme kautta

on tarkasteltava helsinkiä ja ympäristökuntia kehittyviä kaupunkialueita joissa on näitä selkeitä työssäkäyntialueita sekä lisäksi vielä harvaan asuttua seutua missä on pitkät etäisyydet

selvää on että kyse ei tule olemaan vain pienten kuntien kurmuuttamisesta vaan katseen tulee kääntyä myös metropolialueille ja suurille kaupunkiseuduille joissa kuntarajat luovat tehottomuutta

pienessä maassa ei voi olla monta reumasairauksien erityisosaamiskeskusta

siihen meillä ei ole edes kyllin pätevää henkilökuntaa puhumattakaan usean keskuksen perustamisen taloudellisista kustannuksista

sote rahoituksesta myös sosiaali ja terveydenhuollon rahoituksesta on valtionosuusjärjestelmän uudistamisen ja kuntalain uudistamisen yhteydessä tarkoitus päättää ja se on minusta hyvä asia että näitä asioita viedään ripirinnan

tavoitteena tulee olla terveyskeskusten laadun parantaminen ja voimavarat on suunnattava etenkin terveyden edistämiseen

arvoisa puhemies

olen myös tuon tarkastusvaliokunnan jäsen jossa on pureuduttu tähän harmaan talouden problematiikkaan ja selvityksessä kyllä ilmeni että harmaata taloutta esiintyy runsain mitoin ravintola ja rakennusalalla eikä se ole aivan vierasta myöskään kuljetusalalle

kyllä meillä ongelmana on tällä hetkellä puutteellinen valvonta ja valvontaan tulisikin tuntuvasti resursoida lisää voimavaroja

arvoisa herra puhemies

pidän kuitenkin tätä hallituksen esitystä kannatettavana tämän harmaan talouden selvitysyksikön perustamisen osalta

energiakysymys on paitsi kansallinen myös vahvasti kansainvälinen kysymys

meidän on täytettävä eun meille määrittämät sitoumukset ja samalla meidän on ratkaistava kuinka omavaraisia aiomme tarvitsemassamme energiantuotannossa olla

lapissa meillä on isoja teollisuuslaitoksia kuten muun muassa outokumpu metsä fibre ja stora enso joiden energiansaanti on tulevaisuudessakin turvattava

lapille elintärkeät metsä metalli ja paperiteollisuus ovat hyvin energiaintensiivisiä aloja

voisin mainita esimerkiksi hakkeen käytön aurinko vesi ja tuulivoiman

meillä on vireillä monia merkittäviä hankkeita kuten rovaniemen energian lauhdevoimalaitos jolla tuotettaisiin sähköä paikallisista puupolttoaineista ja turpeesta sekä lisäksi merkittävät tuulivoimahankkeet sekä merellä että sisämaassa

valitettavasti kemintornion alueelle suunnitteilla ollut biopolttonesteiden tuotantolaitoksen toteuttaminen on tällä hetkellä jäissä mutta toivottavasti vain väliaikaisesti

en itse ole ydinvoiman intohimoinen kannattaja mutta olen pyrkinyt arvioimaan asiaa mahdollisimman tasapuolisesti osana koko energiaratkaisuamme ja energiantarvettamme

toisaalta vaakakupissa painavat ydinvoimat haittapuolet kuten kysymys jätteiden loppusijoituspaikasta tai uraanin etsinnästä joka soveltuu huonosti yhteen lappilaisen matkailuimagon kanssa

näistä sosiaali ja terveydenhuollon asioista kysyisin vielä sen mitkä tästä ovat seuraukset tällaiselle kunnalle jos tämmöinen ratkaisu tulee että se yksityistämiseen menee

siitä huolimatta että fennovoiman hankkeen sijoituspaikaksi valikoitui simon sijasta pyhäjoki näen että ydinvoimalan kaltainen suurhanke on työpaikkoineen verotuloineen ja välillisine vaikutuksineen piristysruiske koko pohjois suomelle

joutuvatko he maksamaan paitsi tietenkin yksityisten kanssa tekemänsä sopimuksen myös sen lisäksi osuuden sitten itsehallintoalueen sote palveluista vai onko tässä joitakin muita seurauksia

toivon tietenkin että lähipalvelut pitkien etäisyyksien lapissakin hoituvat ja demokratiavajetta ei pääse syntymään

monet työntekijät asuvat seutukunnassa useita vuosia

on selvää että ydinvoimalaa ei rakenneta yksin kotimaisin voimin mutta yritysten valmentamisella ja aktiivisella tiedottamisella kotimaisen työvoiman osuus saadaan mahdollisimman suureksi

rakennusalan ammattilaisten lisäksi kysyntää suuressa hankkeessa on muun muassa kiinteistö ravintola majoitus ja kuljetuspalveluiden vartioinnin sekä hallinnon henkilöstölle

on hienoa että saamme lopultakin korjatuksi yhden terveydenhuoltojärjestelmämme epäkohdista jonka korjaaminen on ollut eduskunnassa moneen otteeseen esillä

muutos on herättänyt paljon hämmennystä sillä aiemmin korvauksen sai myös näissä tapauksissa

arvoisa herra puhemies

kummallisuuksiin kuuluu se että suuhygienistin antama hoito on korvattu jos hän työskentelee osana hoitotiimiä yksityislääkärin alaisuudessa

tämän uudistuksen tarve on ihan ilmeinen

näissä tapauksissa hoito on kuitenkin korvattu hammaslääkärin työnä

katsoin äskettäin televisiosta dokumenttia jossa syöpähoitoja verrattiin miten etelässä hoitoon pääsi suurin piirtein saman tien mutta pohjoisessa samaa hoitoa joutui odottamaan viikkokaupalla

tämä on vaikeuttanut itsenäisten ammatinharjoittajien asemaa he kun eivät ole voineet laskuttaa työstään samansuuruista palkkiota kuin yksityisillä lääkäriasemilla kun sairausvakuutuskorvaus myönnetään vain jälkimmäiselle

tuollaisenkin sairauden ollessa kyseessä voi olla viikoista kysymys jos se on kovin aggressiivista laatua

odotteluun ei ole varaa missään puolella suomea eli toivon kyllä että tämä toisi myös tasalaatuisuutta näihin palveluihin

kun jatkossa niitä on viisi niin uskon kyllä että tämä tuo sitä koordinaatiota ja myös kansallista ohjausta tähän järjestelmään

olisin kuitenkin toivonut että sairausvakuutuskorvaus olisi ulotettu myös julkisen terveydenhuollon hammaslääkärin määräyksestä tapahtuvan suuhygienistin hoitoon

minusta on positiivista se että tässä nyt pyritään tähän integraatioon niin horisontaalisella kuin vertikaalisella tasolla ja tavallaan yhden luukun periaatteeseen niin että ihmisen ei tarvitse tietää onko hän perussairas vai erikoissairas vaan kun hän pääsee palveluiden piiriin niin silloin hän ohjautuu tässä palvelujärjestelmässä sen mukaisesti

suuhygienistin vastaanotolle aikova asiakas joutuu varaamaan ajan yksityishammaslääkärille

jos hän ei erikseen pyydä tuota lähetettä niin se jää myös saamatta sillä yksityinen hammaslääkäri kyllä pitää asiakkaansa omanaan eikä tule lähettämään häntä yksityiselle suuhygienistille

kun asiakas tulee hammaslääkärille tarkastukseen niin siinä samalla suoritetaan tarvittavat toimenpiteet ja näin ollen lähete suuhygienistille jää kirjoittamatta

tänäkin iltana olemme tässä salissa kuulleet näitä yksityisen terveysbisneksen sanansaattajia ja mielestäni ihmisten terveyden hoitamisesta ei saa tulla kauppatavaraa

arvoisa herra puhemies

parhaillaan käsittelemme kaivoslakia

sen jälkeen kaivosteollisuuden toimintaympäristö on muuttunut muun muassa kansainvälisten toimijoiden tultua mukaan etsintä ja kaivostoimintaan

myös luonnonsuojeluvaatimukset ovat kiristyneet

lain uudistaminen on siis tullut enemmän kuin tarpeeseen

kaivoshankkeet tarjoavat uusia mahdollisuuksia pohjois suomelle

kaivostoiminnan merkitystä korostaa se että parhaillaan käynnistyvät kaivokset ja tunnetut malmiesiintymät sijaitsevat alueilla jotka viime vuosikymmeninä ovat olleet pahimpia muuttotappioalueita

myönteistä onkin se että lähivuosina lapissa avataan todennäköisesti useampikin uusi kaivos

sodankylän kevitsan osalta kaivoksen rakennustyöt on saatu kesällä käyntiin ja muita valmistelussa olevia hankkeita ovat savukosken sokli sekä kolaripajalan kaivoshanke

harmillista oli se että pajalan ja kolarin kaivoshankkeet tapulivuomassa ja stora sahavaarassa eivät suunnitelmien mukaisesti suuntautuneet kolarin radan kautta ajoksen satamaan ja siitä edelleen meriteitse maailman markkinoille vaan nyt pidemmän korren vei tässä kilpailussa narvik

arvoisa herra puhemies

yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muuttuessa myös lapin yliopisto on muuttunut

yhteydet avoimeen sektoriin ovat vahvistuneet taiteiden tiedekunnan perustamisen matkailualan tutkimuksen ja markkinointiprofessorin viran saamisen myötä

lapin yliopiston muuttuminen kuvastaa hyvin sitä että yliopistojen tulee elää ajassa ja vastata osaltaan muun yhteiskunnan kehittymiseen

vajaa vuosi sitten sdp linjasi kannattavansa sellaista yliopistouudistusta jossa yliopistojen toimintaedellytyksiä vahvistetaan kansainvälistymisen haasteisiin varaudutaan ja yliopistojen autonomiaa lisätään

itse olen osallistunut perustuslakivaliokunnassa asian käsittelyyn ja siellä pitkälti lappilaisten edustajien voimin saatiin kirjaus jonka mukaan tätä siirtymäaikaa voidaan jonkin verran pidentää

uudistus on herättänyt niin opettajien kuin oppilaidenkin keskuudessa hämmennystä ja he vaativat lakiesityksen hylkäämistä tai ainakin jatkoaikaa asian valmistelulle

no tämä esityskohta on nyt sittemmin elänyt omaa elämäänsä ja mielestäni näissä asioissa jo omaisuudensuoja edellyttää sitä että koska näillä kullankaivajilla on suuret investoinnit näissä koneissa ja laitteissa myös niitten kuolettamisaika otettaisiin huomioon ja tämä siirtymäaika olisi tältä kannalta riittävän pitkä

aivan oikeutetusti yliopistoväen mukaan yliopistojen kehittämisen lähtökohtana tulee olla laaja alainen sivistys kapean hyötynäkökulman sijasta henkilöstön äänen kuuluminen yliopiston päätöksenteossa tieteellisen asiantuntemuksen arvostaminen sisällöllisessä ja strategisessa suunnittelussa sekä tutkimuksen ja opetuksen riippumattomuus rahoittajien intresseistä

toivonkin että tuossa äänestyksessä tämä pisin mahdollinen siirtymäaika tulee eduskunnan päätökseksi

yhtenä suurimpana huolenaiheena on lakiesityksen hallintomalli jossa valta aiempaa vahvemmin siirtyy yliopiston ulkopuolelle

lisäksi rehtorin valta kasvaa ja muun yliopistoväen asema heikkenee

arvoisa rouva puhemies

jo alun perin kansallisen lain näpertäminen on ollut virhe